kannatan edustaja kivirantaa ja toivon että tähän lakiesitykseen pystytään tekemään senkaltaiset muutokset että se ei heikennä metsätalouden toiminnan edellytyksiä ja edistäisi eikä hidastaisi yritysten sukupolvenvaihdoksia

arvoisa puhemies

ei ole euron kriisistä mutta kysymys on rahamarkkinajärjestelmän kriisistä joka mahdollisti asuntokuplan ja ylivelkaantumisen irlannissa

arvoisa puhemies

tiettävästi suomen ollessa puheenjohtajamaa te eero heinäluoma olitte valtiovarainministerinä ja muistaakseni työlistalla oli silloin rahoitusmarkkinoiden rahajärjestelmän ja kriisinhallinnan kehittäminen

tämän vuoden alkupuolella oli aika pirteää hyvää talouskasvua joka johtui raamisopimuksesta jossa suomalaiset työntekijät saivat sataviisikymppiä

merkittävä osa elpymisessä oli kiinan kaltaisten nousevien talouksien tuonnin kasvulla joka alkoi tukea tulonmuodostusta erityisesti yhdysvalloissa ja saksassa

miksi te ette silloin saanut aikaan niitä ehtoja joita nyt täällä olette esittänyt

verotulojen raju supistuminen ja menojen kasvu muun muassa pankkien pääomittamisen vuoksi johtivat puolestaan useat valtiot ongelmiin

jotta saataisiin oraita uudelle talouskasvulle nimenomaan suomessa se edellyttää investointeja ja yrittäjyyden uutta rohkaisua

aikanaan kun täällä käytiin keskustelua oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista kyllä keskustan taholta hyvin selkeästi ilmoitettiin että me tuomme sitten myöhemmin ennen varsinaista hallituksen täydentävää budjettiesitystä nämä lakiesitykset siinä yhteydessä kun hallitus tuo omat esityksensä

tämä on mielenkiintoinen näkymä ja sitä tulemme odottamaan ja varmaan sitten käydään oma keskustelu

hyvin monella teollisuusmaalla ei elvytysvaraa ollut lainkaan

vaihtoehto on tämä että tämä pelivara on nyt haluttu osoittaa nimenomaan työn tekemiseen ja siihen että ihmiset jaksavat maksaa veroja

eli siinä ei ole tapahtunut mitään pimittämistä ja äsken juuri yritin perustella että jos toimittaisiin niin kuin me esitämme valtiolle tulisi enemmän verotuloja

onko tarkoitus yrittäjyyttä innostaa verotuksella

tämä synnyttää verokeinottelua ja valtio menettää silloin verotuloja

finanssikriisien vaikutukset eri maihin poikkesivat yllättävän paljon toisistaan

ne toimet joita hallitus on tehnyt varmistavat sen että palkansaajien eläkkeitä ei tarvitse leikata ja ne toimet joita hallitus on tehnyt varmistavat toivottavasti tulevaisuudessa myös sen että tulottomien eläkkeitä ei jouduta leikkaamaan

tehän ette ole huolissanne ollenkaan niistä eläkkeistä ainoastaan palkansaajien eläkkeistä ja sen tähden valtion pitää toimia niin että tämä kestävyysvaje hoidetaan ja että valtionta lous on ennakoitavissa ja sosiaaliturva voidaan hoitaa niin

velkaantuneissa maissa on edessä vuosien kova työ saattaa julkinen talous kestävälle pohjalle ja parantaa yritysten kilpailukykyä

kysynkin pääministeri lipposelta anteeksi pääministeri vanhaselta että ellei valtiontalous ole kunnossa

ilari saari kelle vaan ole kunnossa sori sori pystytäänkö silloin maksamaan tulottomien eläkkeitä

huolimatta tuntuvasti nousseista koroista portugali päätti tuolloin selviytyä omin voimin mutta joutui kuitenkin lopulta huhtikuussa tänä vuonna turvautumaan ulkopuoliseen tukeen

arvoisa puhemies

myös ekp osallistui aktiivisesti velkakriisin hoitoon

ensinnäkin kriisimaiden pankit ovat voineet saada ekpltä vakuuksia vastaan likviditeettiä

toivon että moni laskisi ja vertailisi onko tämä valtiovarainministeri urpilaisen ensi vuodelle esittämä budjetti lähempänä tämän vuoden budjettia joka oli kiviniemen hallituksen esittelemä vai sdpn vaihtoehtoehtobudjettia

itse epäilen että tämä urpilaisen esittämä budjetti on lähempänä kiviniemen hallituksen tämän vuoden budjettia ja kysynkin onko tapahtunut joku valtava muutos

hallituksen esitettyä oman ohjelmansa kesällä me silloin jo kritisoimme että hallitus ei esitä riittävästi toimenpiteitä uuden kasvun aikaansaamiseksi vaan lähtee siitä että odottaa että maailmalla jossain muualla tapahtuu sellaista imua ja vetoa joka sitten helpottaa suomea ja pääsemme siihen mukaan

herra puhemies

euroalueen rahapolitiikka on ollut hyvin voimakkaasti kasvua tukevaa

kyllä suomalainen työ yrittäjyys talonpoikaisuus hyvinvointi kaikki perustuvat siihen mitenkä suomalaiset luottavat talouteen mitenkä euroopassa luotetaan talouteen

valitettavasti nämä kuukaudet jotka sen jälkeen on vietetty ovat vieneet asiaa toiseen suuntaan

me olemme täällä viime viikkoina käsitelleet asioita joilla euroopan talouteen on yritetty luoda vakautta

ja sen tähden on entistä tärkeämpää että me löydämme näitä uuden kasvun eväitä joilla sitten saadaan aikaan lisätuloja lisätyötä ja lisää verotuloja

te ehdotatte täällä kahden vaalikauden tervehdyttämisohjelmaa torjutte kuitenkin kaikki ne toimet joilla euroopan taloutta yritetään vakauttaa

toiset luottavat että se palomuuri joka kreikan ympärille nyt on rakennettu pitää ja että etelä euroopan maat selviytyvät tästä kurimuksesta

teidän tarinanne ei ole uskottava

tarinan pitää perustua tosiasioihin

minä ja monet muut olemme sitä mieltä että tämä ei onnistu ja sen tähden tarvitaan entistä enemmän ponnisteluja joilla me tästä nyt selviäisimme

olen ollut liittämässä oman kotikuntani ja kaikessa päätöksenteossa aina olen lähtenyt siitä mikä on ihmisen ja kuntalaisen kannalta paras mikä lisää ihmisen ja kuntalaisen turvallisuutta

euroopan talous sen voimaansaattaminen sen tervehdyttäminen on ydinkysymys siinä mitenkä suomalaiselle työlle palveluille maaseudulle ja talonpojille käy

keskustan esittämä vaihtoehto meidän mielestämme on ekologisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisempi ja tasapuolisempi kaikkia suomalaisia ajatellen

haluaisinkin että tässä uudistuksessa jossa rakenteita ravistellaan syntyisi sen kaltaisia kuntia joissa yhä useammat ihmiset ja yhä useampien ihmisten perheet kantaisivat enemmän vastuuta

historiassa vuoden ja kahden ja kolmen vuoden päästä voimme sitten väitellä siitä oliko se vaihtoehto oikeudenmukaisempi ja parempi ja onko hallitus joutunut ottamaan käyttöön joitakin niistä elementeistä joita me nyt täällä olemme esittämässä ja sen tähden historia tulee olemaan mielenkiintoinen

suuret velat ovat kasautuneet erityisesti nuorille perheille mikä on johtanut huolestumiseen

tämä raha tulevaisuudessa ei muuten riitä ja sen tähden on tärkeätä että kun tehdään uudistuksia ne tehdään niin että ihmiset voivat sitoutua ja olla mukana viemässä sitä uudistusta niin että itse on vaikuttamassa sekä omalla esimerkillä että toiminnalla siihen että ollaan tekemässä parempaa ja turvallisempaa

korkomenot suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin ovat keskimäärin edelleen hyvin alhaisella tasolla

korkojen nousu voi kuitenkin ajaa jotkut perheet vaikeuksiin erityisesti jos asuntojen hinnat laskevat samaan aikaan

suomen pankki ja suomen pankit ovat stressitestien mukaan hyvin vakavaraisia eikä kotitalouksien velanhoidon häiriintyminen ole pankkien uhkana

siten ainakin toistaiseksi ylivelkaantuminen voi koitua yksittäisten kotitalouksien ei kuitenkaan pankkien ongelmaksi

se väite että keskusta verottaisi enemmän pienituloisia ei voi pitää paikkaansa koska hallituksen kanssa olemme pienituloisten osalta täysin samalla linjalla mutta olemme valmiit alentamaan ruuan arvonlisäveroa

finanssikriisin rajuutta kuvaakin parhaiten se että yhdessä vuodessa valtion vahvat puskurit pahojen päivien varalle sulivat pois eivätkä ne edes riittäneet

arvoisa puhemies

ja kun nimenomaan nämä asiat kohtaantuvat entistä raskaammin sinne pienituloisille niin emme voi hyväksyä sitä väitettä että meidän linjamme olisi rajumpi ja raskaampi pienituloisille ja keskituloisille

suomen pankki ja sen asiantuntijat ovat kertomusvuonna olleet aktiivisesti mukana rahapolitiikan teossa rahamarkkinoiden sääntelyn uudistamisessa

kotimaisessa talouspoliittisessa keskustelussa suomen pankki korosti ettei vahvalle kasvu uralle ole pääsyä ilman rakenteellisia uudistuksia

keskusta lähtee siitä että tässä taloustilanteessa me emme saa velkaantua niin paljon ja sen tähden veroja pitää kerätä enemmän ja niitä pitää kerätä siellä missä on veronmaksukykyä

mutta niin kuin jo totesin ruokaa lääkkeitä ja näitä pitää alentaa

arvoisa puhemies

tämä kahden suuren osapuolen välinen kumppanuussopimus toteutuessaan suomelle takaisi mahdollisuuden suomalaisten yritysten pääsyyn markkinoille

eun uudet toimielimet antavat mahdollisuuden yhtenäistää sääntelyä ja valvontakäytäntöjä sekä reagoida ennakoivasti finanssijärjestelmän riskeihin

kun osallistuin pankkivaltuuston matkalle yhdysvalloissa itselleni selvisi täysin se että jos tämä sopimus realisoituu suomen pitäisi heti ja välittömästi aloittaa kaikki ne toimet joilla me pystymme niissä asioissa joihinka oma päätösvalta riittää parantamaan suomalaisten yritysten kilpailuedellytyksiä

tulen aikanaan esittämään täällä tämän arvonlisäveron korotuksen ja tarkennuksen jossa yleistä arvonlisäverokantaa ollaan korottamassa kuitenkin niin että ruoan ja lääkkeiden osalta sitä tullaan alentamaan

totean että historia tulee osoittamaan onko tämä meidän vaihtoehtomme ollut sopiva tähän suureen suureen tilanteeseen jossa verotetaan enemmän niitä joilla on enemmän veronmaksukykyä ollut sopiva tähän suhdannetilanteeseen

suomalaisilla pankeilla oli vähän kriisimaihin liittyviä riskejä eivätkä myöskään kotimaasta tulevat luottotappiot lisääntyneet pelätyllä tavalla

tässä keskustelussa vähemmälle on jäänyt se arviointi mikä merkitys oli sillä kun viime vaalikaudella vrltä ulosmitattiin kohtuuttomia osinkotuloja

sen tähden välittömästi suomen hallituksen pitää tästä päivästä alkaen alkaa tehdä senkaltaisia esityksiä eduskunnalle jotka varmistavat sen että suomalainen vienti pärjää saamme uusia tilauksia ja suomalainen kasvu teollisuuden kasvu alkaa parantaa otettaan

jos sen tase olisi vahvempi ja kilpailukyky parempi pystyisikö se nyt järjestämään paremmin näillä kannattamattomilla reiteillä näitä palveluja

pankkivaltuusto katsoo että fiva on onnistunut haasteellisessa toimintaympäristössä valvomaan hyvin valvottaviaan ja turvaamaan valtuutettujen etuja sekä edistämään yleistä luottamusta finanssimarkkinoiden

kysymykseni liittyy siihen että kun tehdään tämä palveluverkkosuunnitelma niin kuunnellaanko tässä nyt maakuntien ja alueiden edunvalvojia niin että niitten kansalaisten ja asiakkaiden kannalta löytyisi joku merkittävä liikennemuoto jota kannattaisi kehittää joka mahdollistaisi sen että siellä elinkeinoelämä ihmiset ja muut saisivat sen palvelun mitä he haluavat

keskustelu asiasta

olen ymmärtänyt niin että selonteon tavoite voi toteutua vain silloin jos meillä on edelleen yrityksiä ja erilaisia tahoja jotka rakentavat uutta päästötöntä kapasiteettia ja että pystymme säilyttämään nykyisen selluntuotantokapasiteetin

arvoisa puhemies

yritän palata tähän varsinaiseen aiheeseen

ymmärtääkseni tämä väliaikainen vakuusrahasto perustettiin sen tähden että vaikeuksiin joutuneet euromaat eivät saaneet lainaa kohtuuhintaan

pienten poliisiasemien palvelutaso ei ole ollut tyydyttävä

ainakin omalla alueellani monet ihmiset ovat joutuneet tilaamaan palveluaikaa jonka ovat saaneet sitten monen viikon päästä eivät omalta alueelta vaan muualta ja virka aikana ovat joutuneet olemaan poissa työstä kun ajokorttiasian tai jonkun muun luvan tähden ovat joutuneet käyttämään omaa aikaansa

heillä ei ollut vakuuksia

nyt täällä pidetään suurena voittona sitä että edellytetään että kun kasvatetaan väliaikaisen elimen pääomaa niin niille ollaan hakemassa vakuuksia

kotimaisten polttoaineiden kustannuksia on selvästi nostettu puun ja turpeen verotus on vienyt tähän suuntaan ja nämä kaikki asiat luvitus josta tässä on käyty keskustelua estävät eivät edistä vaan estävät uuden kapasiteetin syntymistä

kysynkin ministeri katainen

uskotteko te että kun tähän asti näillä mailla ei ole ollut vakuuksia lainanantajat eivät ole uskoneet ja mekin olemme moneen kertaan näitä pyytäneet uskotteko te ministeri katainen että näitä vakuuksia jatkossa kun te kasvatatte tätä väliaikaista elintä tullaan saamaan

tässä valtio on selvästi vierittänyt kustannuksia kansalaisille ja nämä kustannukset ovat kertaantuneet työajan menetyksenä ja kulkemisena niin että on hyvä syy kysyä onko tämä toteutettu hallintorakenne ollut sen kaltainen mitä on tavoiteltu

me menetämme koko ajan säätöön käytettävää tuotantoa ja jotta tämä paletti voidaan tulevaisuudessa pitää yllä ja ratkaista me tarvitsemme uutta vesivoimaa jotta saamme aikaan jatkossakin kotimaista säätöä

euroalueen talousvaikeudet johtuvat osittain siitä että erilaisista kulttuureista koostuvat valtiot yrittävät harjoittaa samaa politiikkaa

arvoisa pääministeri meillähän on yhteinen näkemys siitä että suomessa on osaamista eri alueilla liittyen näihin vaikeissa olosuhteissa tehtäviin laivoihin tai öljynporauslauttoihin tai jäänmurtajiin

kuntien osalta on ihan sama jos vapaaehtoisesti kunnat haluavat liittyä

siitä olemme kaikki yhtä mieltä että suomi velkaantuu ja velka siirtää vain veronkorotuksia eteenpäin

jos taas pakotetaan ylhäältä pistetään yhteen erilaisen kulttuuripohjan omaavia kuntia syntyy riitoja syntyy vastakkainasettelua ja sen tähden keskustalla ja hallituksella on eri näkemys

kun suhdanteet jossain vaiheessa paranevat niin sekin on selvää että jos me pystymme pitämään tämän osaamisen riippumatta siitä tehdäänkö ne laivat suomessa vai jossain muualla niin tämä osaaminen voi olla meidän hyödyssä ja käytössä

olen varma että täällä on oppositiopuolueista paljon edustajia jotka istuvat myöskin kuntien päätöksentekopaikoilla ja tietävät tämän tulevan tuskan

me tuemme kuntauudistusta mutta siltä pohjalta että se tapahtuu paikallisten ihmisten tahdonmuodostuksen kautta

siksi on tärkeätä mitenkä me pystymme tämän osaamisen ja etumatkan joka meillä on pitämään hallinnassa

me keskustasta olemme esittäneet ajatuksen että investoinnit lähtevät liikkeelle ainoastaan kun tehdään jotain ja siksi tämä ylimääräinen poisto oikeus ja tämä innovaatiotuki saattaisivat käynnistää uutta työtä ja toimeliaisuutta

esimerkiksi satakunnassa rauman ja porin alueella on yrittäjiä jotka ovat valmiit osallistumaan porin yliopistokeskuksen perustamaan professuuriin jos siihen jollakin tavalla tulee myöskin yhteiskunta mukaan

kysynkin

sehän ei maksa ensi kädessä mitään

tehkää tämä esitys

arvoisa puhemies

minäkin haluan onnitella ministeri pekkarista siitä että hän on kyennyt tämän kokonaisuuden avulla varmistamaan suomalaista työtä niille ihmisille jotka osallistuvat sen bioenergian korjuuketjun eri vaiheisiin

minusta se on liioiteltua että tässä voittaja olisi metsänomistaja tai puuntuottaja

nimenomaan tällä monimuotoisella tukipaketilla varmistetaan se että ne ihmiset jotka tekevät työtä korjuuketjussa osallistuvat tähän

nimenomaan heidän työnsä varmistetaan ja sen tähden olen ylpeä pekkarisen rinnalla että nyt on voitu varmistaa suomalaista työtä korostaa suomalaisen työmiehen asemaa siellä metsänkorjuukoneessa kuljetusketjussa siellä käyttöpaikalla ja erilaisissa tilanteissa

arvoisa puhemies

paras ja tehokkain tapa tietenkin on että suomen hallituksella on edustajat mahdollisimman monessa pöydässä missä kehitetään ja suunnitellaan unionin tulevaisuutta kilpailukykyä ja siihen liittyviä asioita

arvoisa puhemies

toinen on että suomen hallituksella ja suomalaisilla on yhteinen näkemys yhteinen kanta mitä viedään eteenpäin ja millä tavalla

kun täällä keskusteltiin ilmastopolitiikasta ja biopolttoaineista niin kun komissio linjasi oman esityksensä niin nyt pitäisi suomen hallituksella olla oma kanta jotta me pystyisimme vaikuttamaan mahdollisimman hyvin